tämä on todella hienoa että ollaan tällä tavalla pääkaupunkiseudulla kehittämässä päästötöntä liikennettä

uskommekin että ihmiset jäisivät töihin nykyistä huomattavasti pidemmäksi ajaksi jos hallitus ja työmarkkinaosapuolet keskittyisivät tämänkaltaisten lakiesitysten sijasta pohtimaan työelämän laatukysymyksiä

pidän hyvänä täällä käytyä keskustelua ja erityisesti edustaja sarkomaa todellakin tuossa tähdensi vielä sen että kunta päättää lasten lukumäärästä perhehoidossa

sosiaali ja terveysministeriön osatyökykyisiä koskevasta selvityksestä käy ilmi että suomen työvoimapolitiikassa on painottunut pyrkimys kokoaikaiseen työllistämiseen ja tästä on seurannut se että osatyökykyisistä on tullut pitkäaikaistyöttömiä niin sanotusti vaikeasti työllistyviä

se joka näitä tehtyjä linjauksia esityksiä nyt arvostelee värikkäin sanankääntein mikä toki on ihan sallittua on kuitenkin tässä kriittisessä tilanteessa suorastaan velvollinen esittämään omia toimivia realistisia vaihtoehtoja

on hyvä myös että meillä on täällä lausuma jossa perhehoitolain vaikutuksia eri väestöryhmiin ja perhehoidon eri muotoihin seurataan ja katsotaan miten se vaikuttaa myös kuntien kustannuskehitykseen

on erinomaista että hallitus on tuonut tämän rakennepaketin eduskuntaan

emme varmasti ole ymmärtäneet ajatellakaan miten hienolla tavalla koti voi olla paras paikka asua sille vanhukselle siellä perhehoidossa mutta se voi olla myös paras paikka tehdä niin sanotusti sitä työtä ikäihmisten tai sitten nuorten ja lasten parissa elikkä se ammattitaito ja osaaminen otetaan käyttöön myös siellä kotiympäristössä

täällä on edustaja soini ja myöskin keskusta juuttunut tähän kotihoidon tuki keskusteluun ja tämä on kokonaisuus joka täytyy ratkaista mutta minä kysyn teiltä

on totta että työllisyysasteen tulisi pysyä korkeana ja työuria tulisi saada jatkettua entistä pitempään jotta yhteiskunta pysyisi liikkeessä

todella hyviä keskusteluja on täällä käyty ja kiitos palola ja kiitos karimäki tästä asiasta jonka nostitte esille tämän esteettömyyden

arvoisa herra puhemies

haluan kiittää ministeri paula risikkoa siitä että olette tuoneet tähän kuntalakiluonnokseen tähän hallituksen esitykseen mukaan myös vammaisneuvostot kiitos siitä

se on todella tärkeä asia

espoossahan on edistetty tätä asiaa hyvinkin paljon ja on otettu sellainen ajattelumaailma että mietitään aina ensin kuinka mennä eteenpäin että se tie olisi kaikille mahdollinen kulkea elikkä huomioidaan myös se että liikkuminen ei ole kaikille yhtä helppoa

se on erittäin tärkeä ja ehdin jo huolestua kun huomasin että lakiin ollaan kirjaamassa vanhusneuvostojen ja nuorisovaltuustojen lakisääteisyys mutta vammaisneuvostot olivat jäämässä ensin siitä ulos

meillä on paljon erilaisia ohjeistuksia ja informatiivista ohjausta missä kerrotaan millä tavalla meidän täytyy kohdata erilaiset ihmiset ympärillämme ovat he sitten vammaisia tai vanhuksia tai sairaita

joskin se nyt lisää niitä kuntien velvoitteita niin kyllä näen että kyseessä on sen verran tärkeä asia että on hienoa että se on siellä

täällä on terveyden ja hyvinvoinnin laitos tehnyt tällaisen oppaan tai kirjasen tai selvityksen uskalla olla ja uskalla puhua

olemme puhuneet täällä viime viikkoina hyvin paljon yhdenvertaisuudesta ja tämä jos joku edistää ihmisten välistä yhdenvertaisuutta ja aivan varmasti auttaa siinä että myös vammaisten ääni kuuluu paremmin kunnissa

väkivaltaa voi kohdata kotona mutta kuten äsken jo puheessani sanoin kaltoinkohtelua voi olla myös hoivalaitoksissa ja tähän sitaattiin haluan päättää omalta osaltani tämän keskustelun ja kiittää teitä kaikkia että olette allekirjoittaneet ja ottaneet kantaa

kuinka konkreettisesti me voimme sitten parantaa sitä että myös hyvin vaikeavammaiset ihmiset ja heidän omaisensa saavat äänensä kuuluviin että vammaisneuvostot koostuisivat myös sellaisista henkilöistä että he olisivat kuultuina

vammaisiin naisiin kohdistuva väkivalta on ongelma ei naisen vammaisuus

kiitos

kyllä täällä salissa tänään on käyty hyvää keskustelua ja kaikki tuntuvat tietävän ja ymmärtävän sen minkälaisen työtaakan alla omaishoitajat elävät

ja kyllä se todella niin on että siellä ikääntynyt pariskunta monta kertaa hoivaa toinen toistansa ja välillä ei edes tiedä kumpiko heistä on se hoidettava

myös omasta puolestani haluan kiittää lakivaliokunnan puheenjohtajaa anne holmlundia niin kuluneesta kaudesta kuin myös tämän aloitteen käsittelyssä mukana olemisesta ja toivotan kaikkea hyvää sitten sinne tulevaisuuteen

arvoisa puhemies

täällä nostettiin hyvin esille nämä omaishoitajien lakisääteiset vapaapäivät

kaikkea hyvää toivon toki myös kaikille niille ihmisille jotka ovat joutuneet kohtaamaan rattijuopon tuolla liikenteessä ja loukkaantuneet tai menettäneet läheisensä

elikkä hallituksen esitys on äärettömän hyvä

tässä korotetaan vähimmäispalkkiota perhehoitajille oikeutta vapaaseen lisätään ja todellakin hoidettavien määrä voi tietyin edellytyksin olla kuusi

ehkä paikka olisi mutta omaishoidossa on se ongelma että omaishoidettavan lomapaikka ei saisi olla pelkkä säilöönotto

lakivaliokunta on tähän mietintöön esittänyt kuutta erilaista lausumaa ja toki me olemme valiokunnassa toivoneet että näillä lausumilla olisi kestävyyttä ja kantavuutta ja ne toisivat jotakin uutta sitten tähän politiikkaan

kyllä sen pitäisi olla sellainen paikka joka vastaisi sitten sitä mikä on sen loma ajan tarkoitus myös sille hoidettavalle eli siellä pitäisi olla ja tulisi olla sitä oikeanlaista virikkeellisyyttä ja siellä tulisi olla samanoloisia ihmisiä myös ei tällaista pitkäaikaishoivaa välttämättä

kun itse ajattelen että lausumalla on merkitystä niin eikö näin ole että nämä tavallaan myös etenevät ja näihin selvitystöihin mitä valiokunta edellyttää ryhdytään

meillä on paljon pienituloisia eläkeläisiä ja pieni eläke yhdistettynä tähän pieneen omaishoitajan tukeen on sellainen yhtälö että kyllä siinä joutuu monta kertaa miettimään ja laskemaan että mitä kaupasta ostaa ja millä tavalla rahat saa riittämään

on hienoa että tällä eduskuntakaudella olemme saaneet vietyä omaishoitoon liittyvän lakiesityksen ja nyt tämän perhehoitolakiin liittyvän esityksen eteenpäin ja mahdollistamme sen että myös tämä toimintamuoto on tulevaisuudessa mahdollista

esitys on hyvä

täytyy kuitenkin kantaa huolta ja muistaa se että kasvava jätevuori voi olla siellä omassa kodissa niille ihmisille jotka eivät tiedä minne sen jätevuorensa vievät ylitsepääsemätön

mutta ikäihmiset ovat uskomattoman sitkeitä ja he osaavat säästää ja tietävät mitenkä pennin tai nykyiseltään euron venytyksellä pärjätään

anteeksi puheenjohtaja

en sano että välttämättä perhehoito on aina helppoa sekään sillä kyllähän siellä haasteita on ja siihen jaksamiseen ja tukemiseen on sitten kohdistettava katsetta ja resurssia

eli tämä on pääkaupunkiseudulla tämä on myös taajamissa ongelma että keskeltä luontoa saattaa löytyä tällaisia kaatopaikkatyyppisiä paikkoja mihin ihmiset ovat vieneet jätteitään

arvoisa herra puhemies

hallituksen linja on ollut mielestäni tällä kaudella hyvä

arvoisa herra puhemies

olette tehneet paljon asioita sen eteen että heikomman pienemmän puolustuskyvyttömämmän ihmisen hyväksikäyttö ja sortaminen ei olisi mahdollista

tätä meidän täytyy seurata ja miettiä millä tavalla me voisimme sitten puuttua ja saada aikaan sen että jokainen ihminen huolehtisi sen jätteensä asianmukaisesti sinne kuuluville paikoille

mutta tarkoitus on kuitenkin että asiat hoidetaan ja asioihin saa neuvontaa ja ohjausta

kuinka me oppisimme elämään sillä tavalla että tuottaisimme sitä jätettä mahdollisimman vähän ja kaikki se mitä tuotamme olisi mahdollisimman paljon hyötykäyttöön menevää ja kierrätettävää koska sillä tavalla me voimme tämän maapallon säilyttää

olemme puhuneet paljon lasten asioista täällä

tämä on periaatteessa hyvä asia että korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutusta kehitetään ja toivottavaa olisi että raha kohdentuisi varsinkin saattohoitokoulutukseen ja gerontologiseen koulutukseen joiden osaamisesta molemmista on suomessa tällä hetkellä kova puutos

se että ostajan tulisi tietää että henkilö on ihmiskaupan uhri elikkä puhutaan tästä tuottamuksellisesta kategoriasta mistä anna kontula juuri myös mainitsi on todellakin ehkä vaikeaa mutta siitä huolimatta on hyvä että meillä on tällainen lakiesitys tulossa joka antaa kuitenkin viitteitä siitä mitä me haluamme suomessa tapahtuvan ja mitä emme

meillä on muun muassa vanhuslaki joka edellyttää että kunnissa tulisi olla gerontologista osaamista paljon

arvoisa herra puhemies

myös saattohoitoteema on hyvin tärkeä koska kuten olemme kaikki tietoisia saattohoidon hyvän hoidon perusteet ja kriteerit eivät kaikkialla suomessa täyty ja monet opiskelijat eivät opintojensa aikana juurikaan pääse opiskelemaan ja kokemaan saattohoito opintokokonaisuutta

arvoisa herra puhemies

nämä kirjassa esitetyt ajatukset ovat todella yksittäisten ihmisten esittämiä mutta niitähän ei tarvitse edes kuunnella koska hallitus itse ajaa muun muassa hoitohenkilökunnan pois työpaikoiltaan

häirintä on asia mitä hyvin moni nuori ja nuori aikuinen joutuu kohtaamaan

se mikä on hyvin huolestuttavaa on kuitenkin oppisopimuskoulutus joka on erittäin hyvä keino koulutuksen tarjonnan lisäämiseksi ja varsinkin hoitoalalla työvoimapulan ehkäisemiseksi

positiivista palautetta haluan antaa nyt myös hieman ministerille tästä hpv rokotteesta liittyen papilloomaan ja nuoriin tyttöihin

kesällä uutisoitiin siitä että nuorten kokema seksuaalinen väkivalta ja häirintä on hyvin yleistä

perusteluksi annettiin että kausi oli niin kiireinen että tällaista äärettömän tärkeää selvitystä missä oli paljon tietoa siitä missä suomessa mennään ja mihin meidän pitäisi mennä silloinen hallitus ei kyennyt tuomaan eduskunnan käsittelyyn

tämän hetken vanhustenhoidon tilanne on katastrofaalinen ja jokainen hoitaja tietää mikä pommi odottaa kotihoidossa

missä vaiheessa tämä tulee rokotusohjelmaan ja onko kaikki kunnossa siltä osin että voimme tyytyväisenä odotella tätä rokotetta ja sen kaikki saavat

sen takia on hyvin tärkeää että me puutumme näihin asioihin mahdollisimman varhain ja teemme jopa näitä lakiesityksiä jotta annamme sitä signaalia mitä me toivomme tulevaisuudelta

sen pyrkimyksenä on nostaa työllisyysastetta ja siinä yhdistyy myös ammattitaitoisen työvoiman löytyminen

me olemme puhuneet täällä myös lapsiin kohdistuneiden seksuaalirikosten vähimmäisrangaistusten korottamisesta

arvoisa puhemies

pitäisin hyvänä että jokainen meistä tutustuisi tähän asiakirjaan

pidän itse hyvänä että kertomuksessa nostetaan esille erityisesti nämä erityisryhmät ja kuten puheenjohtaja mainitsikin viittomakieliset tv uutiset ja yle uutiset selkosuomeksi ovat niitä joita myös on parannettu ja ilmeisesti tämä on ollut aiempien linjausten mukaista

perussuomalaiset pitävät tätä lyhytnäköisenä ja kansantaloudelle haitallisena päätöksenä

lapsilisien reaaliarvon alentuminen koskettaa kipeimmin pienituloisia lapsiperheitä ja vastuuta kantavien päättäjien olisikin syytä tiedostaa että lapsuudessa koettu köyhyys vaikuttaa terveys ja hyvinvointikäyttäytymiseen ja lisää paitsi terveyseroja myös sosiaalisen osattomuuden kokemusta

tämä asia olisi helposti korjattavissa kun hallitus antaisi resursseja sinne hoitoalalle ja hoitajamitoitus nousisi sillä kun hoitajia palkattaisiin lisää

perussuomalaiset myös muistuttavat että lapsiperheissä valtaosa tuloista menee kulutukseen joten lapsilisät auttavat osaltaan pitämään talouden rattaita pyörimässä

ohjelmasisältö ei kuulu hallintoneuvostolle mutta nostalgisia sarjojahan ihmiset kaipaavat ja varsinkin ne jotka ovat siellä television ääressä melkein sen koko pitkän päivän ja niitä ihmisiähän on

ikääntyneiden ihmisten päivät muun muassa hoivalaitoksissa koostuvat siitä että aamulla televisio tai radio avataan ja sitä seurataan pitkin päivää

arvoisa herra puhemies

millä tavalla me saamme tämän yhtälön toteutumaan että työ ja tekijä kohtaisivat hoitoalalla

otin tässä vielä yllättäen yhden puheenvuoron koska haluan muistuttaa vielä että aina kun me puhumme näistä omaishoitajista niin keskusteluhan kääntyy ikääntyneisiin omaishoitajiin mutta meillä on suomessa myös nuoria omaishoitajia

perinteet kunnioittavat jo että yle on siellä kanava joka pyörii ja ikääntyneet ihmiset tykkäävät seurata siellä niin uutisia kuin myös näitä erilaisia sarjoja

yle areenahan on todella hyvä verkkoareena ja jos jotakin parannettavaa siihen voisi sanoa niin se on se että ehkä jos hieman helpommin löydettäviksi saisi nämä ohjelmat sieltä yle areenan sivustolta niin ne olisivat sitten vielä paremmin sieltä saatavissa

että vauvasta vaariin on omaishoidettavia ja hoitajiakin kaikenikäisiä

edustaja maijala nosti todella vielä tämän hyvän asian esille mistä ei voi lakata puhumasta elikkä tämän laitosten mahdollisuuden hoitaa omaishoidettavia

siellä kyllä todella on tilanteita että hoidettava taantuu ja monesti syynä on esimerkiksi ylilääkitseminen koska niissä laitoksissa ei ole resursseja sitten kohdata näitä kotoa tulleita lyhytaikaishoivapaikkalaisia

jos keskustelu on päättynyt asiaa kiitos

edustaja mats nylund on tehnyt hyvän lakialoitteen jossa hän on nähnyt pienten yritysten tilanteen ja puhuu pienten yrittäjien puolesta mikä on äärettömän tärkeää tällä hetkellä

olen usein miettinyt sitä että jos me kaikki lähtisimme talkoisiin että ostaisimmekin vain kotimaista niin kuinka voisimme parantaa sillä tätä tilannetta missä me olemme

verotus on yksi hyvä keino helpottaa heidän asemaansa ja sitä tietotaitoa mitä heillä on kannustaa viemään eteenpäin ja jatkaa sitä yrittämistä

arvoisa rouva puhemies

edellisellä eduskuntakaudella lakivaliokunta käsitteli kansalaisaloitteen rattijuopumuksen tuomioiden koventamisesta ja silloin valiokunta käsittelyssään hyväksyi lausumia liittyen tähän asiaan

arvoisa herra puhemies

tällä lailla laitetaan täytäntöön lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta annetun eu direktiivin velvoitteet